vapaata pudotusta ei ole koska nytkin on olemassa jo lainsäädäntö johon nojautua jonka perusteella näitä lupia on annettu

en tarkoittanut näitä liittoja ja muita vaan tarkoitin niitä jotka ovat siellä oppilaitoksissa olleet heidän edustajansa meillä asiantuntijoina

arvoisa puhemies

olen kuunnellut tätä keskustelua täällä ja ilokseni huomaan että lähes kaikki yksimielisesti ovat luovan alan työntekijöiden puolella

tekijänoikeus on osa luovan alan työntekijän toimeentuloa ja meillä on paljon kulttuuri ja media alalla työpaikkoja joitten olemassaolo on turvattava

pitäisi saada näille diginatiiveille ja meille digikäyttäjille tietoa siitä mitkä ovat ne lailliset keinot mutta tosi moni tekee myöskin tahallaan näitä laittomuuksia

minä en yhtään ymmärrä näitä sanoja täällä kun sanotaan että vallankaappaus virkamiehille kun tässä nimenomaan valiokuntakin muutti lainsäädäntöä siten että kaikki taiteeseen liittyvä päätöksenteko perustuu aina vertaisarviointiin ja se laitettiin ihan tänne lakitekstiin

tästä syystä onkin tärkeätä että me luomme myöskin semmoisen järjestelmän joka puuttuu tehokkaasti näihin laittomuuksiin

tämä on ihan totta mitä ministeri sanoo

täällä lukee

valtion taidetoimikunnat päättävät vertaisarviointiin perustuvista taiteilijoille taiteilijaryhmille ja yhteisöille myönnettävistä apurahoista ja niin edelleen

tekijänoikeuden parissa on monta vastakkaista intressitahoa ja meidän pitää löytää balanssi näiden välillä

mikään taho ei saa lyödä toista korville eikä se kannatakaan koska nämä eri tahot ovat tavallaan symbioosissa toistensa kanssa ne tarvitsevat toinen toistaan

eli siinä haluttiin taata se että niillä päätöksillä mitkä tehdään taiteesta on oikea perusta eikä se ole mikään hallintohommeli jonka perusteella tämä tehdään pelkästään

siis käytännön tasolla on näin

on ilolla pantava merkille että eri intressitahot ovatkin lähestyneet toisiaan ja löytävät nykyään helpommin hyvän ratkaisumallin

jos käytännön tasolla on niin että ne ovat kytköksissä niin se tarkoittaa silloin siitä että ai ei tarkoita sitä että toinen lakiesitys pitää hylätä sen takia kun toinen on tässä

yhtään toimipistettä ei haluttu lakkauttaa eikä yhtään aluetaidetoimikuntaa haluta vähentää

nyt tuli vähän sekava puheenvuoro mutta tarkoitan sitä että kaikki lait ovat toisiinsa kytköksissä ja se ei ole siis peruste sille että laki pitää olla

laadukas osaaminen on suomen timantit ja öljy

se on sellainen luonnonvara joka ei ehdy lainkaan vaan se lisääntyy koko ajan

kiitoksia että viimeinen vastaiskulla hylätä

hallintoa sitä mitä virkamies tekee virkamies ei päätä taiteen sisällöstä yhtään mitään halutaan vähän tehostaa parantaa sen laatua

on erinomaista että oppositio nosti esille tämän koulutusteeman mutta mistä ihmeestä löytyy nyt tällä hetkellä juuri ennen vaaleja tämä viisaus ja tämä puhe näistä koulutuksen leikkauksista

haluaisinkin viestiä kansalaisaloitteiden tekijöille että jos haluaa edistää asiaansa niin täytyy pysyä faktoissa

sehän tulee ja koituu vain kaikille hyödyksi ja eduksi

kuten on monta kertaa täällä jo havaittu ja sanottu niin maailma muuttuu todella nopeasti ja meillä on näitä tekijänoikeuslakimuutoksia vähän väliä täällä käsittelyssä mutta tohdin myöskin heittää ilmaan sen kysymyksen että pystyykö tekijänoikeuslaki koskaan pysymään samassa tahdissa maailman muuttumisen kanssa

kuuntelin hyvin tarkkaan kaikki nämä vaihtoehtoiset pointit mitä teillä oli mutta en minä löytänyt sieltä mitään uutta

joten missä tämä pihvi on

meidän pitää katsoa eteenpäin ja löytää se yhteinen sävel ja hienoa

tämän yhteiskunnan kehittyminen tapahtuu sillä tavalla että me teemme kaikkemme jotta meidän ei tarvitsisi liikkua

ja nyt me annamme luvan valittaa

ihmisen elämänkaari menee sillä tavalla että kun lapsi syntyy se laitetaan vaunuihin siirtyy rattaisiin menee siitä auton turvaistuimeen tuoliin ja siihen se jääkin loppuiäksensä

okei se on laillisuusvalitusta tai tällaista mutta eihän kukaan pysty varsinaisesti päätöksen sisältöön ottamaankaan kantaa mutta nyt voidaan valittaa

autonomiaan ei ole koskettu ollenkaan niin kuin täällä on sähköpostia tullut mutta autonomia on ja pysyy samanlaisena nyt ja tulevaisuudessakin

niin

ja minä vielä ihmettelen mitä muuta konkreettista vielä olisi pitänyt tähän laittaa sanokaa jotain konkreettista mitä vielä koska nämä kaikki on jo tehty

mitä ministeri voisi tehdä tilanteelle että ministeriaitiossa istuisivat muutkin ministerit kuin vain urheilu ja kulttuuriministeri

täällä demarit kaipaavat edelleen sitä järjestämislakia tai lupalakia mutta hallituksen esityksen muodossa sitä ei olisi voitu missään tapauksessa edes hyväksyä se oli perustuslain vastainenkin

ministeriölle ei olisi voitu antaa vapaita käsiä muotoilla oppilaitosverkostoa suomeen niin kuin olisivat halunneet

ja se ei vain riitä että okm sanoo että me turvaamme yhdenvertaisuuden ja saavutettavuuden vaan sen pitää myöskin näkyä lakipykälissä

siksi nämä kaksi asiaa eivät ole yhteydessä teknisesti ja juridisesti toisiinsa vaan ne ovat kaksi eri asiaa ja nyt me puhumme täällä tästä rahoituslaista ja siinä ei ole mitään sellaista estettä etteikö sitä voisi viedä eteenpäin

arvoisa puhemies

uskon että kaikki olivat sitä mieltä että asia meni parempaan suuntaan ja että on tärkeätä sitten jatkossa se että me katsomme ja seuraamme tätä esitystä miten tämä esitys menee eteenpäin miten se käytännössä toimii

jos on niin että korjata pitää niin sitten korjataan mutta sitten kannattaisi esittää jotain konkreettista muutosta jos tämmöisiä halutaan koska nämä yleiset heitot eivät palvele ketään

kun minä olen kysynyt nuorilta ja yleisestikin on kysytty nuorilta mitä he tulevaisuutta varten haluavat oppia koulussa niin sieltä tulee tällaisia asioita kuin tiedonhankkimistaidot vuorovaikutus ja kielet

mutta meidän pitää arvoisa puhemies olla tässä maassa kyllä todella huolissamme oikeasti huolissamme tästä kielipuolisuudestamme me osaamme niin vähän erilaisia kieliä

meidän vientimme edellyttäisi enemmän kielitarjontaa ja myöskin ruotsi on hyvin tärkeä vientimaakohde ja kauppakohteemme

nämä säännökset jo nyt sallivat kaiken tämän mistä edellinen edustaja puhui me voimme lukea kieliä vaikka kuinka paljon mutta käytännössä kunnat eivät tarjoa niitä

aikooko ministeri kun opseja ollaan valmistamassa laittaa sinne opseihin kieli osui naton edustaja kivelä jälkeen kielisuihkua joukkoon

arvoisa puhemies

ihan melkein itku pirahtaa silmään edustaja niikon kauniista sanoista

haluan myöskin kiittää edustaja niikkoa ja kaikkia muitakin sivistysvaliokunnan jäseniä varapuheenjohtajaa joka ei ole nyt paikalla ja varajäseniä myöskin henkilökuntaa ja ministeriä myöskin ministeri viitasta joka on tässä messissä mukana

teidän kanssanne on ollut todella kiva tehdä töitä meillä on ollut hirveän hyvä henki siellä ja ollaan oltu asioista samaa mieltä

työtä riittää meillä ensi vaalikaudellakin

täällä edustaja tiilikainen moitti hallitusta siitä että koulutuksesta viedään rahaa

mutta hyvä edustaja kun ikäluokat pienenevät silloin on luonnollista että myöskin rahaa on vähemmän käytettävissä

tämä hallitus haluaa kohdentaa nyt tarkemmin nämä aloituspaikat ja koulutusalat jotta emme sitten kouluttaisi nuoria työttömiksi

siitä tässä on kysymys

meillä on tietenkin paljon haastetta tässä koulutusjärjestelmässämme enenevässä määrin mutta se mihin meidän pitää nyt fokusoida on se että me keskitymme olennaiseen ja se olennainen on se että me keskitymme koulutuksen opetuksen ja tutkimuksen laatuun laatuun ja laatuun

yksikköhintoja lasketaan todella rajusti ja ne ovat muutenkin jo hyvin alhaisella tasolla alhaisemmalla kuin ammatillisessa opetuksessa ja alhaisemmalla kuin perusopetuksessa

ja koska opiskelijamäärät pysyvät kuitenkin samana niin tämä johtaa varmasti siihen että kuntien maksuosuus tulee nousemaan

mutta hyvä uutinen oli se että näistä erikoislukioiden lisärahoista sitä leikkausta ei nyt toteuteta ensi vuonna

se ei saanut lisää rahaa ja kiinnostaa kuulla miten sitä uutta lakia aiotaan edistää ja valmistella

metropoli on suuri sana ja siinä on suuret visiot mutta sana metropoli ei ensimmäisenä välttämättä tule mieleen kun esimerkiksi istuu lentokoneessa ja laskeutuu helsinki vantaan lentokentälle ja katselee maisemia

on hyvin vaarallista jos käy niin että neljä kaupunkia helsinki vantaa espoo ja kauniainen pakkoyhdistettäisiin sillä silloin kävisi niin että koko muu uusimaa alue jäisi kehityksen kelkasta pois

uusimaa on suomi pienoiskoossa ja koko siitä alueesta pitää pitää huolta aivan niin kuin me puhumme myöskin koko suomen alueesta

oli huono asia että tämä tuntijakouudistus näin kaatui ja olisinkin kysynyt ministeri virkkuselta miten tästä nyt eteenpäin miten voidaan uuden ajan kansalaisen taitoja nyt opettaa miten käy maamme kilpailukyvyn

ministeri totesikin tässä että on olemassa kolme erilaista ratkaisuvaihtoehtoa mutta kahteen niistä sisältyi sana pakko ja kolmas vaihtoehto oli ettei tehdä mitään

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

en ihan ymmärrä tätä mietinnön hylkäysehdotusta sen takia että tämä on sellainen esitys jota on kauan odotettu oppilaitoksissa

peruskoulu on se tärkeä vaihe joka luo perustan sille mitä voidaan opettaa toisella asteella ja mitä voidaan opettaa sitten korkeakouluasteella

miten olisi neljäs vaihtoehto jossa käytettäisiin keinoja porkkanaa ja kannusteita

opiskelijajärjestöt yhtä lukuun ottamatta ovat sitä mieltä että tätä tarvitaan

tämä koskettaa vain muutamaa harvaa tapausta vuodessa mutta niitä tapauksia varten joitten kanssa pitäisi tehdä toimenpiteitä nykylainsäädäntö ei anna eväitä ja tämä on erittäin tärkeä asia saada nyt vihdosta viimein läpi jotta turvallisuus paranee sekä oppilaitoksissa että myöskin tulevissa ammateissa

täällä asuu koulutettua fiksua väkeä ja olen itse yrittänyt tehdä sen asian eteen kaikkeni että näin on ja silloin tämmöinen komentojohtaminen on hyvin vanhanaikaista johtamista

korjausvelkaa itse asiassa ei syntyisi lainkaan jos rakennusten kunnossapitoon varattaisiin joka vuosi riittävät määrärahat ja puuttuisimme heti pieniin vikoihin mutta näihin pieniin vikoihin ei kuitenkaan puututa

huolestuttavaa oli kun ministeri tölli on useaan otteeseen täällä todennut että rahaa ei enempää heru metropolialueelle muualta suomesta

minä uskon että se ratkaisu löytyy siitä kun me viime kaudella teimme täällä eduskunnassa yhteisesti tilauskoulutuksen joka on eu ja eta maiden ulkopuolisille tarkoitettu ja josta pitää ottaa maksuja ja joka on ulkopuolella meidän normaalihakujärjestelmän ei siis uhkaa ketään meidän opiskelijoista ja joka on tarkoitettu ryhmille eli vähintään kahdelle ihmiselle

kun katsotaan esimerkiksi näitä liikennerahoja ne ovat olleet jatkuvasti alimitoitettuja suhteessa liikennemääriin asukasmääriin liikennetiheyteen ja niin edespäin

täällä liikennevaliokunnan lausunnossakin todetaan että metropolialueesta ei saa muodostua riittävien liikenteen kehittämisinvestointien puutteesta johtuen liikenteellistä ongelma aluetta joka haittaa liikenteen sujuvuutta ja elinkeinoelämän tavaravirtojen kulkua koko maassa

silloin tilanne on jo hälyttävä vakava ja hyvin kallis

sivistysvaliokunta käsitteli tätä asiaa pitkään ja hartaasti ja mietimme tätä monelta eri suunnalta ja lähinnä käsittelemme sitä tietenkin koulujen ja päiväkotien kannalta

tällä alueella on niin paljon logististen hankkeitten tarpeita että kestää sata vuotta jotta saadaan tällä rahasummalla hoidettua edes kevyen liikenteen väylätarpeet

arvoisa puhemies

laki sanoo että oppilailla tulee olla turvallinen ja terveellinen oppimisympäristö ja nämä fyysiset puitteet ovat tärkeä osa sitä

eli paljon on työtä ja tehtävää ja se vaatii kyllä myöskin rahaa ei yksistään hallinnollisia kuvioita ja kommervenkkeja

on myös todettu se että heikko sisäilma ja kosteus ja homeongelmat vaikeuttavat oppimista ja oppimistulokset heikkenevät

muissa asioissa me kyllä vaadimme uusia tapoja toimia mutta tässä asiassa jostain syystä esitetään vanhanaikaisia ja kalliita keinoja asian eteenpäinviemiselle

sen takia haluaisin tähän asiaan vielä että seuraava hallitus ottaa vähän uudenaikaisemmat keinot vastaan

sivistysvaliokunta korosti osaamisen merkitystä

olemme havainneet että kunnissa puuttuu osaamista

yksi tärkeä koulutusohjelma on rakennusmestarin amk koulutus jota vimmatusti viime kausina veimme eteenpäin ja sitä saatiinkin uudestaan liikenteeseen mutta sitä tarvitaan vielä enemmän

mutta nämä koulutusohjelmat eivät nouse käytäntöön ellei sitten lainsäädännössä tule määräys siitä että pätevyysvaatimuksien pitää olla kunnossa

vastuuta ei voi paeta

kiinteistönomistajat eli julkisella sektorilla lähinnä kunnat eivät osaa myöskään rakennuttaa eivät osaa vaatia hyvää laatua

arvoisa puhemies

kävin läpi tässä ensimmäisessä käsittelyssä sitä kun luin tätä vastalauseen sisältöä minkä takia tätä hylkäysehdotusta ollaan nyt tekemässä

tehdään puutteellisia sopimuksia rakentajien kanssa ja jos ei sopimukseen kirjoiteta että vaaditaan hyvää laatua niin ei sitä silloin tule se on varma

kaikki ne perustelut mihin vastalauseessa viitataan on valiokunnassa muutettu ja korjattu siihen suuntaan

arvoisa puhemies

nämä rakennusalan säädökset on laatinut rakennusala itse ja se on kanssa yksi ongelma tässä koko ketjussa

tässä on esimerkiksi juuri näitä valtiosääntöoikeudellisia näkökohtia väitetty mutta ne mitä perustuslakivaliokunta sanoi korjattiin sitten

sitten on ollut puhetta siitä mikä vastuu on valtiolla pitääkö valtion rahoittaa vai ei

hänninen ed

ei se olekaan enää

kun täällä on huoli ollut taito ja taideaineiden määrästä niin se on meille annettu asia että niitä lisätään ja niitten roolia ja asemaa vahvistetaan ja valinnaisuutta lisätään